tiukentuvat vaatimukset vaativat kalliita investointeja nopeassa aikataulussa ja ne asettavat erityisesti seca alueen toimijat ja eteläisen euroopan toimijat kilpailukyvyn kannalta eriarvoiseen asemaan

suomen talous ei kehity eikä menesty jos nuoret terveet miehet yhteiskunnan kustannuksella kotona istuvat villasukka päässä ja palmikoivat partaa

etätyön kehittämisestä puhutaan liikenteen vähentämisen keinona mutta vielä pitkään aikaan ei olla siinä pisteessä että ruoka ja tavara kulkisivat bitteinä kotiin saakka

täytyy myöntää että joulun alla liikenne ja viestintävaliokunta oli todella todella täynnä työtä ja näitä esityksiä oli paljon ja silloin valiokunta ahkeroi ja nyt tässä sitten työn tuloksia esitellään

täytyy muistaa että autoilu ei ole ongelma vaan se on välttämätön edellytys ihmisten ja tavaroiden liikkumiselle suuressa ja harvaan asutussa maassa

liikennepolitiikka on mitä suurimmassa määrin yhteiskuntapolitiikkaa ja myös päinvastoin

liikennevaliokunta kiinnitti huomiota siihen että yhteiskunnan keskittymiskehitys aiheuttaa suuria paineita investointimäärärahoihin varsinkin jos kehitys johtaa siihen että suuri osa ihmisten asunnoista ja liikenneväylistä pitää rakentaa toiseen kertaan

valiokunta kuitenkin korostaa että jatkossa on syytä huolehtia negatiivisten kustannusvaikutusten vähentämisestä säännösten tasapuolisen noudattamisen valvonnasta ja sanktioiden riittävästä tehokkuudesta

pankkisektorilla sähköinen tunnistaminen pankkitunnisteiden avulla on kansalaisille jo tuttua arkipäivää mutta muiden vahvojen tunnistamismenetelmien käyttö ei ole yleistynyt toivottavalla tavalla

valiokunta pitää erittäin hyvänä että esityksellä pyritään poistamaan nykyisiä kehityksen esteitä edistämään markkinoille tulon edellytyksiä ja muun muassa helpottamaan eri tunnistuspalvelujen hyödyntämistä sähköisissä palveluissa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto on yhteistyössä muun muassa rajavartiolaitoksen ja ilmatieteen laitoksen kanssa valmistautunut tarvittavan valvonnan tehokkaaseen toteuttamiseen

on selvitetty laivan pakokaasujen rikkipitoisuutta mittaavien laitteiden eli niin sanottujen sniffe rien nuuskijoiden hyödyntämisen mahdollisuuksia siten että valvontaa voitaisiin tehokkaammin kohdistaa myös sellaisiin aluksiin jotka eivät tule suomen satamiin

arvoisa puhemies

tunnistuspalvelua ja sähköisiä allekirjoituksia tarjoavan toimijan tulisi esityksen mukaan vaatia henkilötunnus henkilön tunnistamiseksi

henkilöliikenteen kilpailutus on hallitusohjelman mukaisesti käynnissä työryhmän toimesta

valiokunnan saaman selvityksen mukaan niiden henkilöiden joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta mahdollisuuksiin käyttää järjestelmää pyritään löytämään ratkaisuja lähiaikoina erikseen käynnistettävissä hankkeissa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarkoituksenmukaisinta on käyttää sniffereitä rajavartiolaitoksen tekemien öljyvalvontalentojen yhteydessä

siinä tulee ottaa huomioon niin kuin valiokunta korostaa tuossa mietinnössään voitaisiinko kilpailua käynnistää niillä rataverkon osilla joilla tällä hetkellä vr ei henkilöliikennettä harjoita

arvoisa puhemies

asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille että nykyinen menettely henkilön kuolemaa koskevan tiedon merkitsemisessä väestötietojärjestelmään saattaa viivästyksestä johtuen aiheuttaa riskin siitä että kuolleen henkilön identiteettiä käytetään väärin

orimattilan lahden ja heinolan välinen ratayhteys kaipaisi henkilöliikennettä ja täydentäisi kaupunkiseudun liikennettä

valiokunta katsoo että henkilön kuolemasta ilmoittamista koskevat säännökset ja menettelyt tulisi arvioida ja tarvittaessa muuttaa ennen luottamusverkoston käyttöönottoa siten että luottamusverkoston käytettävissä olevat väestötietojärjestelmän tiedot olisivat jatkossa mahdollisimman hyvin ajan tasalla

jos aluksella on toistuvia pysäyttämistä vaativia rikkeitä aluksen liikennöiminen voidaan kieltää joko määräajaksi tai viime kädessä lopullisesti koko pariisin yhteistyöpöytäkirjan alueella mikä tarkoittaa eu alueen lisäksi norjan islannin kanadan ja venäjän satamia

tällä hetkellä vahvan tunnistamisen välineistä myös julkisen hallinnon palveluissa yleisimmissä käytössä olevia pankkitunnisteita ei ole ollut kaikilla kansalaisilla mahdollisuutta saada käyttöönsä esimerkiksi maksuhäiriömerkinnöistä johtuen

valiokunnan saaman selvityksen mukaan edellä mainituilla toimenpiteillä on niiden kohteeksi joutuvalle varustamolle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia mikä todennäköisesti muodostaa tehokkaan kannusteen säännösten noudattamiselle

alukset voivat pyrkiä uusien vaatimusten täyttämiseen muun muassa alustyypistä riippuen hyödyntämällä rikkipesuria taikka käyttämällä vähärikkistä polttoainetta tai nesteytettyä maakaasua

valiokunnan näkemyksen mukaan esityksen myötä on todennäköistä että erilaisten tunnistusvälineiden käytön lisääntyminen vähentää kansalaisten epätasa arvoisuutta sähköisen tunnistamisen käyttömahdollisuuksien osalta

valiokunta kuitenkin katsoo että esityksessä säänneltäviä sähköisen tunnistamisen palveluita voidaan nykyään pitää jo eräänlaisina tietoyhteiskunnan peruspalveluina

arvoisa rouva puhemies

valiokunta toteaakin että erityisesti julkisten palvelujen sähköistyessä ja fyysisen palvelutarjonnan todennäköisesti vähentyessä tämänkaltaisen tunnistusvälinettä koskevan oikeuden tarpeellisuutta on syytä arvioida jatkossa muun muassa palveluiden saatavuuden varmistamiseksi kansalaisten asuinpaikasta riippumatta

väylämaksujen puolittaminen tavaraliikenteen rataveron poisto yhteisöveron lasku rikkipesureiden investointituki ja muun muassa lng infrastruktuurin rakentaminen vähentävät osittain sääntelyn vaikutuksia

liian usein unohdetaan kun tehdään lakeja niiden resurssivaikutukset ja varsinkin niiden resurssien suuntaaminen sinne missä lakimuutokset resurssien tarvetta lisäävät

tämä lakiesitys tulee lisäämään merkittävästi poliisin työtä ajokorttien lupahallinnossa ja varsinkin siinä vaiheessa sitten kun kortit ovat määräaikaisia

valiokunta kiinnittää huomiota saamansa selvityksen perusteella myös siihen että tuen myöntämisen kriteereitä tulisi kehittää nykyistä tarkoituksenmukaisempaan suuntaan niin että myös kustannuksiltaan optimoidut ratkaisut voivat saada tasapuolisesti tätä tukea

siihenhän menee tietysti aikaa

sähköisen palvelun tarjoajan tarvitsisi tehdä sopimus vain yhden luottamusverkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa jonka myötä hänen palveluissaan voitaisiin käyttää kaikkien luottamusverkostoon kuuluvien tunnistuspalvelujen tarjoajien tunnistusvälineitä

ympäristövaliokunta on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota siihen että vähärikkinen polttoaine on rikkipesureita ympäristöystävällisempi vaihtoehto johtuen rikkipesurien käytöstä syntyvistä pesuvesistä

valiokunta pitää tärkeänä että myös pesureista syntyvän jätteen vastaanottamiskykyyn satamissa jätteiden loppukäsittelyyn ja kuljetustarpeiden varmistamiseen kiinnitetään asianmukaisesti jatkossa huomiota

valiokunta katsoo että sopimusten määrän väheneminen voisi helpottaa olennaisesti sähköisen tunnistamisen käyttöönottoa sähköisissä palveluissa ja laajentaisi tietyn tunnistusvälineen käyttömahdollisuuksia erilaisissa sähköisissä palveluissa

tämä ajokorttilain muutos nyt mahdollistaa sen että lupapäätökset voidaan tehdä muullakin paikkakunnalla kuin asuinpaikkakunnalla

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että edelleen etsitään sellaisia toimenpiteitä joilla elinkeinoelämän ja teollisuuden kustannusrasitetta saadaan vähennettyä ja kansainvälistä kilpailukykyä pidetään yllä

lisäksi täällä esityksessä on myös se että lyhytaikaiset ajokortit voidaan postittaa asiakkaalle ja voidaan jatkossa myös harkita sitä voitaisiinko muutkin ajokortit postittaa

valiokunta katsoo että mikäli uusia merenkulun päästörajoituksia tulee asettaa vaatimukset eivät saa enää aiheuttaa paikallisesti uusia kilpailukykyä haittaavia lisäkustannuksia ja niiden tulee siten olla mahdollisimman tasapuolisia globaalisti ja yhtenäisiä koko eun alueella

valiokunta korostaa että hintakaton tason vuosittaisen arvioinnin yhteydessä tulee samalla arvioida säännöllisesti myös hintakattosääntelyn tarpeellisuutta mikäli markkinoiden toiminta lähtee kunnolla käyntiin

arvoisa herra puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan liitteen ja siihen tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina

valiokunta kiinnittää huomiota viestintäviraston keskeiseen rooliin luottamusverkoston käyttöönoton sääntelyn noudattamisen valvonnan ja verkoston luottamuksen säilyvyyden kannalta

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että esityksen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi viestintävirastolle varataan riittävästi resursseja viraston tehtävien lisääntyessä lain toimeenpanon vuoksi

herra puhemies

sähköisen tunnistamisen sääntelyn tulee mahdollistaa uusien palvelujen kehittäminen edistää liiketoimintamahdollisuuksia ja palvelujen käyttöä sekä taata kohtuulliset markkinoille tulon edellytykset

vahvaa sähköistä tunnistamista koskeva lainsäädäntö voi omalta osaltaan olla edesauttamassa uudenlaisten kansalaisten kannalta tärkeiden ja yrityksille uusia mahdollisuuksia luovien palveluiden syntymistä

valiokunta toivoo luottamusverkoston edistävän sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kannustaa myös kaikkia alan toimijoita aktiiviseen ja ennakkoluulottomaan yhteistyöhön luottamusverkoston käytännön toimivuuden varmistamiseksi

käsitellään siis täydentävää talousarvioesitystä ja keskustelu on aika paljolti keskittynyt tuohon eläkeläisten asumistukiasiaan joka täällä aiemmin nousi jo esille edellisessä käsittelyssä

valtion velasta tässä salissa olevat kaikki puolueet ovat vastuussa siitä velasta minkä olemme ottaneet ja millä tätä yhteiskuntaa on nyt sitten rakennettu ja pidetty pystyssä

nyt vain ei enää ole näköpiirissä sellaista pelastusta kuin aiemmin että talouskasvu on aina ennen taantuman jälkeen hoitanut meidät kuiville

meidän väestömme ikärakenne meidän rakennemuutoksemme elinkeinoelämässä teollisuudessa viennin heikko veto ne ovat kaikki sellaisia tekijöitä jotka eivät tule tuomaan sitä nopeata kasvua jolla sitten kuitataan tämä velka minkä me olemme ottaneet

eli se resepti että verotusta nostamalla nyt sitten talous korjataan kuntoon ei ole enää mahdollinen

verotuksen painopisteitä voidaan muuttaa niin että meidän veroasteemme pitäisi olla matalampi mutta veropohja voisi olla laajempi

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

tarkoittaako tämä nyt sitten sitä että yksityisten metsänomistajien päästöoikeus on sosialisoitu ja onko näitä päästöoikeuksia nyt jaettu suuryrityksille

tämäkin asia tuo helpotusta omaishoitajien tilanteeseen ja siihen perheeseen jossa sitä hoivaa ja tukea läheltä tarvitaan

leikkaus joka oli poliisin harmaan talouden torjunnan menoihin hee se leikkaus joka siellä oli niin on hyvä että se perutaan ja se harmaan talouden torjuntatyö voi jatkua

tämä ed

samaan aikaan tässä puhutaan sitä että jos hiilinieluja vähennetään eli hakataan metsiä niin sitten jouduttaisiin maksamaan korvauksia vastaavasti niiden päästöoikeuksien vähentymisestä

tämä mahdollistaisi sen että työntekijä voisi jäädä väliaikaisesti pois töistä työnantajan ja työntekijän keskinäisellä sopimuksella hoitamaan perheenjäsentään silloin kun apua ja hoivaa tarvitaan

sitten yksi asia joka ei ole tässä keskustelussa vielä ollut esillä kun tämä keskustelu on pyörinyt tämän eläkeläisten asumistuen puitteissa

arvoisa herra puhemies

on ihan hieno asia että edustaja vehviläinen joka viime kaudella toimi liikenneministerinä ja tuntee hyvin tämän asian on paikalla täällä ja häntä kiinnostaa edelleen tämä asia

no sitten täällä on muitakin esimerkiksi tuo lng terminaalien investointituki

se on hyvä lisäys

on tärkeätä saada tuota lng polttoaineverkostoa rakennettua

valitettavaa on että tämä sali on aika tyhjä kun ollaan näin merkittävän asian äärellä sillä kyllähän tämä surullisenkuuluisa rikkidirektiivi maistuu jo kansanmiehenkin suussa pahalta ja vielä ei tiedetä niitä seurauksia mitä tämä tulee aiheuttamaan

matalan ja haavoittuvan itämeren suojelu on erittäin tärkeätä mutta se että suomessa joudutaan muiden seca alueen maiden kanssa sopeutumaan näihin rikkidirektiivin kustannusvaikutuksiin jopa kymmenen vuotta aikaisemmin kuin vaikkapa etelä euroopan maissa aiheuttaa meille kyllä melkoista kilpailukykyhaastetta

tuossa äsken jo kysyin ministeri pekkariselta sitä onko suomalaisten yksityisten metsänomistajien päästöoikeus omien metsiensä hiilensitomiskykyyn sosialisoitu

eikö se hiilensitomiskyky mikä näillä metsillä on se oikeus rahallinen päästökauppaoikeus kuuluisi sille metsänomistajalle eikä kansalliseen päästökauppaan

mutta kyllä tämä tulee olemaan meille erittäin haastava ja vaikea etsikkoaika

kyllähän tässä on kyseessä yksi kansallisen edunvalvonnan suurimmista epäonnistumisista

kyllähän tässä voisi sanoa että kun tämä viime hallituskaudella tapahtui niin kävi kyllä niin kuin vanhasenaikaisesti tämän asian kanssa

sähköinen tunnistaminen sähköinen allekirjoitus ja nimenomaan sen luotettavuus ovat ihan avainasemassa jotta yhteiskunnan sähköinen asiointi ja ne palvelut joita sähköisen asioinnin kautta voidaan käyttää voisivat yleistyä ja lisääntyä

eli pitää olla luotettava tunnistaminen jotta voidaan molemmin puolin luottaa että siellä bitin toisessa päässä on se henkilö jonka kuuluukin ja joka tätä asiaa ja tehtävää hoitaa

siitähän tässä nyt on kysymys

mitä enemmän sähköisesti asioidaan sitä suuremmaksi myös muodostuu riski että joku käyttää sähköistä identiteettiä väärin

sen vuoksi on erittäin hyvä asia että nyt samaan aikaan ja jätti varakkidentiteettivarkaus varkaus

no sitten tässä tulee kysymys siitä että aina on yhteiskunnassa ihmisiä jotka tarvitsevat palveluja myös perinteisellä tavalla kasvotusten

murrosvaiheessa se palvelu pitää turvata mutta ne kustannussäästöt joita sähköisellä asioinnilla tavoitellaan eivät tietysti täysimääräisinä toteudu ellei sähköiseen asiointiin pystytä siirtymään pääsääntöisesti

herra ministeri varmaan arvaatte mitä seuraava kysymykseni koskee

tässä meidän pitää mennä eteenpäin ja koko ajan näillä lakiesityksillä parannusta tulee

se tekee pienimuotoisen polton lähes mahdottomaksi suomessa vaikka monessa euroopan maassa hevosen kuivikelantaa käytetään polttoaineena kiinteistökohtaisissakin kattiloissa

ruis miehen tiellä pitää sanottiin ennen

mitä tälle maatalouden kannattavuudelle nyt pitää tehdä arvoisa ministeri

arvoisa herra puhemies

nimenomaan tiedän sen että edustaja vehviläinen silloin liikenneministerinä ollessaan oli ainoa joka havahtui tähän asiaan ja yritti vielä tehdäkin sille asialle jotain mutta ei saanut sille huomiolleen tukea niin kuin olisi kuulunut saada

silloin oli keskustalainen ympäristöministeri ja keskustalainen elinkeinoministeri ja pääministeri mutta liikenneministeri ei saanut tukea näille

tässä ollaan emmekä muuta voi

suomalainen cleantech teollisuus ja rikkipesureiden kehittäminen on mennyt eteenpäin jopa niin kustannustehokkaasti että eräs rikkipesurivalmistaja ei ole saanut edes ympäristötukea koska on kehittänyt niin kustannustehokkaan ja hyvin toimivan rikkipesurin

arvoisa herra puhemies

on paljon puhuttu pääkaupunkiseudun tonttipulasta ja siitä aiheutuvasta asuntopulasta